eli mitään tämän tyylistä rajausta ei ole olemassa

miten käy pienten ja innovatiivisten yritysten jatkossa

olisin vielä kysynyt tarkennuksena elinkeinoministeri vapaavuorelta tästä

paljonko nyt on tulossa tähän teollisuussijoitukseen ja mitkä nyt tällä kertaa ovat odotukset että tämä kerryttäisi rahaa yhdessä tähän suomalaiseen yritystoimintaan ja siihen että päästään uuteen kasvuun

kun tässä on aika monta asiaa jo puhuttu edellisten puhujien osalta niin on herännyt mielenkiinto myöskin laajempiin kauppatapoihin

mikäli yritys tai yhteisö on pari vuotta sitten voittanut vaikka dementiakodin kilpailutuksen mutta häviää esimerkiksi pisteellä toiselle kilpakumppanille erotetaanko saman tien koko henkilöstö

myöskin siinä suhteessa haluan onnitella että nämä toimenpiteet mitä hallituksen puolella on tehty aktivoivat työelämään aktivoivat työhön ja aktivoivat kouluttautumiseen

tai mikäli jätehuoltoalan yritys on joutunut voimakkaasti investoimaan konekantaan jonka takaisinmaksuaika on huomattavasti pidempi kuin kaksi vuotta miten käy silloin tällaisen yrityksen

mutta silloin jos mennään huomattavasti eri yrityksiin eri toimialoille erilaisiin yhteistyökonsortioihin niin siinä voi ajatella että ne toinen toisiaan tukien toimivat jolloin se yksinäinen kivijalkakauppias joka ei pääse tämän ringin sisäpuolelle joutuu aikamoisiin hankaluuksiin

erityisesti hyvä on tämä sovitellun työttömyysetuuden parantaminen joka merkitsee monille osa aikatyöntekijöille mahdollisuutta lisätöihin ja sitä kautta sosiaaliturva ei kuitenkaan mene näissä alemmissa tuloluokissa

kyllä tosiaan toivoisi myöskin oppositiolta hyvinkin analyyttistä analyysiä siitä että nyt kritisoidaan toimenpiteitä mitä hallitus on tehnyt

tarjousmenettely on osoittautunut jäykäksi ja on vienyt palvelut asiakaslähtöisyyden sijaan hallintolähtöisiksi

siinä on myöskin se että tulee tämä eurooppalainen tietojenvaihto ja se tekee sen paljon paljon paremmaksi plus täällä on luvattu että hallintarekisterin takana olevat tiedot ilmoitetaan reilusti ja reaaliaikaisesti

on aika vähän vaihtoehtoja kreikan tukemisen osalta millä tavalla se olisi voitu tehdä toisella tavalla koska kysymys oli nopeista toimenpiteistä rahamarkkinoilla koko talouden vakauttamiseksi

mutta sitä olisin sanonut vielä että nythän voisi hyvä olla jatkaa myöskin keskustelua niitten ihmisten kohdalla jotka ovat työttömyystilanteessa tällä hetkellä siitä miten he saisivat jopa joka ainoan työpäivän kannattavaksi ja kannustavaksi

innovatiivisuuden mukaanotto tarjouspyyntöihin johtaa samalla tulkinnanvaraisuuksiin

sen sijaan nyt pitäisi analysoida hyvin tarkasti mitä tehdään jatkossa miten toimitaan jatkossa sitten että tämä homma vakaantuu ja sillä tavalla että kaikki vastuulliset tahot tekevät vastuullisia tekoja eikä enää tällaisia pääse tapahtumaan

mutta se toinen puoli tästä on juuri se että suomalaiset tarvitsevat työtä suomalaiset yritykset tarvitsevat pääomia ja jos ne meidän kustannukset pääomien hankinnasta pienenevät niin se lisää työtä ja mahdollisuuksia

me kävimme talousvaliokunnan kanssa saksassa katsomassa itse asiassa edustaja ihalainen toi valtiosihteeri martti hetemäen raportin saksan uudistuksista se olisi varmaan hyvä meidän kaikkienkin lukea

arvoisa puhemies

mutta tunnelma tässä tuntuu olevan vähän sellainen että ei olisi todellakaan pitänyt antaa kreikalle näitä lainoja tai takauksia ja se täytyisi meidän välttää yhteisesti ettemme puhu ihan eri asioista

edelliseen puhujaan viitaten täytyy nyt kyllä todeta että minä tunnen edellisen puhujan erittäin hyvänä teollisuuden henkilönä mutta työelämän määrä tai työn määrä ei ole vakio vaan lisää työtä merkitsee lisää työtä

kokoomuksen eduskuntaryhmä uskoo että aktiiviset julkiset hankinnat voivat olla merkittävä tulevaisuuden innovatiivisuuden väline suomessa

varmasti ministerillä on tietoa paljonko tällä hetkellä suomalaiset kustannukset tästä arvo osuustilistä ovat korkeammat kuin esimerkiksi naapurimaissa tällä hetkellä

nyt vain lopuksi arvoisa puhemies korostan että nyt täytyy katsoa tämän vaikutuksia hyvin tarkasti ja analysoida ja kenties palata näihin kysymyksiin ja tähän lakiuudistuksen sisältöön mikäli on tarvetta ja tämä nostaa esimerkiksi hintoja

kehitellään jatkossa vielä niitä elementtejä joilla pääsee myöskin työttömyydestä työhön kun nyt tällaisesta osa aikaisuudesta päästäisiin sovittelun kautta eteenpäin

vastaava kysymys on myöskin netin osalta

kuitenkin arviolta jopa puolet netin sisällöstä on tietyllä tavalla sanotaanko piraattia että se kopioidaan piraatisti

uusi ei ole aina parasta mutta todella mielenkiintoisen uudenlaisen tavan tehdä näkee kauas ja siitä pitäisi myöskin palkita

siinä tilanteessa on myöskin samalla lailla että ei ole löydetty oikein kunnollisia keinoja millä tavalla nämä luovan alan tekijät jälleen myöskin netissä saisivat korvauksensa

se liittyy elinkeinotukien vähentämiseen innovaatiotukien vähentämiseen pääomaverokannan nostamiseen listaamattomien yritysten verotuksen kiristämiseen progression kiristämiseen

pitäisi malttaa tehdä pitkäjänteistä politiikkaa että yritykset ja yrittäjätkin uskaltaisivat työllistää

teleoperaattoreiden puolella on mietitty aika paljon sitä että lähinnä huomautetaan että nyt on tällainen piraatti liikkeellä siellä että tiedostoa kopioidaan ja välitetään kaupallisessa tarkoituksessa

tämä tietoisuus on johtanut siihen että raisiossa saadaan samalla hinnalla enemmän ja parempia palveluja kuntalaisille kuin useimmissa muissa suomen kunnissa

arvoisa puhemies

hankinnat eivät voi olla yksittäisten tarjouskilpailujen osalta olla niin suuria että vain kansainväliset suuryritykset voivat osallistua kilpailuun

tässä juuri arvoisa ministeri sanoi että tietynlainen veron määrä ei ole yksittäinen tekijä vaan siinä ovat nämä liuskekaasukysymykset päästöoikeuden hinta ja nämä vastaavat

toivoisin vähän edustaja lehden tapaan että nyt me aidosti ja luovasti katsoisimme millä tavalla me voisimme saada lisää työllisyyttä

lisäksi erityisesti sosiaali ja terveyssektorilla pedanttisesta ja vain hintaan perustuvasta kilpailuttamisesta on päästävä pitkäjänteiseen ja rakentavaan yhteistyöhön aitoa kilpailua unohtamatta

siinä on arvoja ja asennetta ja historiaa ja kaikkea muuta mutta itse olen käynyt tutustumassa esimerkiksi tukholmassa terveydenhuoltojärjestelmään ja yrittänyt verrata sitä suomen malliin

olen tyytyväinen siinä vihreiden kannanotosta mitenkä me pystyisimme parantamaan sitä ja saataisiin kotimaisen suuntaan enempi tätä käyttöä kivihiilen sijasta

laatu kehityskyky ja uudet asiat on tuotava hintakriteerin edelle

onkin kysyttävä voimmeko erottaa hyvin erilaiset hankinnat toisistaan ja kilpailuttaa alan luonteen mukaisesti eri tavoilla

jos keskustellaan niitten yrittäjien ja työnantajien kanssa niin yksi sellainen suuri kysymys on ettei uskalleta ottaa töihin koska ajatellaan että miten on mahdollista sitten joskus vähentää jos pakosti joutuu tekemään

mutta varsinainen kysymykseni liittyy näihin kommentteihin mitä ministeri sanoi että metsäteollisuus tai perinteinen teollisuus ja cleantech ovat vastakkain

paljon voimakkaammin tartutaan asioihin paljon nopeammin paljon voimallisemmin ja siellä on myöskin paljon enempi erilaisia vaihtoehtoja

katsotaan laadun mukaan paljon voimakkaammin jolloin meidän täytyisi miettiä sitä mitä me voisimme kenties vielä tehdä paremmin suomessa koska järjestelmät ovat suhteellisen samanlaisia kun niitä hiotaan

sitten kun ihminen pääsee töihin näyttää sen työnantajalle myöskin että osaa niin kukaan ei varmaan ole heittämässä ulos sen seurauksena kun näkee että työntekijä on hyvä

me teemme vaikka jätteenpoltossa hyvin perinteisiä arinateknologioita sen sijaan että olisi uusia cleantech hankintoja aidosti innovatiivisia ja uusia toimenpiteitä

tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan vapautta

me teemme aika usein hirveän hienoja tavoitteita täällä eduskunnassa mutta sitten se törmää siinä käytännön soveltamisessa aika nopeasti

siinä meidän pitäisi laittaa tietyt rajoitteet tai ainakin tietyt prosentit miten pitäisi ottaa huomioon cleantech hankinnat julkisissa hankinnoissa

kunta päättää missä palveluissa seteliä voi käyttää hyväksyy palveluntuottajat pitää niistä luetteloa sekä tiedottaa saatavilla olevista palveluista

kaksi viikkoa sitten itselläni kävivät esimerkiksi pientuulivoiman edustajat jotka miettivät maaseudulle pientuulivoimaa ja sanoivat että jokaisessa kunnassa tuntuu olevan vähän erilainen soveltaminen

jos puhutaan taas yhdestä elinkeinon tulevaisuuden mahdollisuudesta niin jossakin vaaditaan toimenpidelupa joka on helpompi jossakin vaaditaan rakennuslupa vaikka ihan samanlaisista asioista on kysymys joten tällaiset ohjeistukset meillä pitäisi ehkä näissä asioissa olla selkeämpiä jolloin soveltamiskäytännöt olisivat yhtenäiset

siirrytään nyt energiapolitiikan puolelle

arvoisa puhemies

julkinen sektori vastaa julkinen sektori määrittelee palvelun hinta ja laatukriteerit julkinen sektori valvoo että laatutaso on korkea mutta julkisen sektorin rinnalla palvelua voivat tuottaa useat yritykset ja kolmannen sektorin toimijat

hyvät ystävät

siinä kaikki puolueet olivat sitä mieltä että suomella on hyvät edellytykset lisätä omaa puhdasta päästötöntä energiaa mikä on erinomainen saavutus että päästään siinä suhteessa yhteiseen käsitykseen

olisi hyvä että me rupeaisimme puhumaan siitä näkökulmasta koskien niitä jotka luovat suomeen työtä eli yrittäjiä että mikä asia estää niitä kasvamasta ja työllistämästä

pitääkö ratkaista myöskin perintö ja lahjaverokysymys niin että se antaa mahdollisuutta yrityksen siirtyä seuraavaan sukupolveen tai jopa avainhenkilöiden saada se vähän edullisemmin ja ruveta kasvattamaan yritystä

mutta hyvin akuutti ja konkreettinen asia mikä on jo valmistelussa hallituksessa on ollut maksuperusteinen arvonlisävero pienyrittäjille ja se on ollut aika pitkällä

päivänä eli se on suoriteperusteinen ei maksuperusteinen ja silloin vasta kun maksetaan se siirrettäisiin silloin maksettavaksi kun on saanut rahan sisään

voi tehdä suuria muutoksia myöskin pienillä teoilla

suuri työllistävä merkitys olisi sillä että yksinyrittäjät palkkaisivat ensimmäisen vieraan työntekijän

ja mikäli me haluamme näyttää esimerkkiä maailmalle siitä että me olemme todellinen uusiutuvien polttoaineiden pilottimaa ja kenties tulevaisuudessa entistä enempi myöskin vientimaa meillä täytyy olla kotimaisia käytännön tekoja ja pilotteja

se olisi mielenkiintoinen keskustelu onko valtion toimilla tai jollakin muilla olkoon sitten koeaika tai vastaava jotain sellaista vaikutusta joka pienentäisi sitä riskiä siinä kun ensimmäinen vieras työntekijä otetaan töihin että mikä olisi joustava menettely että se pelko ei olisi suuri koska nähdään että juuri ei ole kahdelle työntekijälle sitten töitä mutta se voisi olla se mahdollisuus saada sitä kysyntää elikkä löytää niitä uusia markkinoita

kysynkin valtiovarainministeri rinteeltä

yksi keino voisi olla sellainen että tällä hetkellähän työnantajat saavat verovähennyksiä siitä että hankkivat työntekijöille täyssähkö tai hybridiautoja

yksi vaihtoehtohan on siirtää tämä työntekijöille eli jos he haluavat työsuhdeautoksi hybridiautoja ja biopolttoainetta käyttäviä autoja ne saisi alemmalla verotasolla

olisiko tällainen idea käypä tässä tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

hyvin samaan aiheeseen

se on aika paljon myöskin tahdosta ja siitä kysymys lähdemmekö me uuteen suuntaan ja uuteen kasvuun

mielihyvin panin merkille sen kun ministeri sanoi että täällä eduskunnan puolella ollaan vapaat keskustelemaan ja tiettyjä korjauksia tekemään sillä muutamat ovat hyvinkin selkeitä korjaustarpeita

eilen pääministeri kommentoi että pitäisi puhua enempi kasvusta täällä täysistunnossa niistä keinoista miten me tuomme rahaa että pystytään hyvinvointiyhteiskunta ylläpitämään

on hyvin tärkeää analysoida sitä kuka katsoo ja kuka valvoo hallituksen lisäksi myöskin laatua tuottavuutta tehokkuutta ylessä tämän jälkeen koska kieltämättä tämä veropuoli on sitä että se vero maksetaan joka tapauksessa

se keskustelu meidän täytyy käydä läpi samoin kuin tämä julkisen palvelun puoli

toivoisin kyllä todella ettei tätä keskustelua siinä suhteessa lähdettäisi laajentamaan että ruvetaan puhumaan että otetaan myöskin muiden maiden ydinjätteitä suomeen koska meillä on hyvin selkeä näkemys että me huolehdimme omista ydinjätteistä parhaalla mahdollisella tavalla joka näyttää olevan nyt paras tapa maailmassa koska ei ole löytynyt sellaisia teknologeja jotka esittäisivät parempia vaihtoehtoja